kuntauudistus kirjattiin hallituksen ohjelmaan mututuntumalta

arveltiin että suuruus tuo mukanaan merkittäviä säästöjä

valtion katsastusmonopolin purkamisella pyrittiin palvelun parantamiseen

ala on kuitenkin liian keskittynyt kahdelle isolle ketjulle joten kilpailua tarvitaan lisää hintatason kurissa pitämiseksi

esimerkkinä kerron että ennen vanhassa valkealassa kunnanjohtajan ja koulun rehtorin välillä oli yksi virkaporras ja kunnanjohtajan juttusille pääsi lähes milloin tahansa ja ilman ajanvarausta

pienessä kunnassa johtavat virkamiehet ja johtavat luottamushenkilöt tuntevat päätettävät asiat ja päätöksiä koskevat henkilöt usein henkilökohtaisesti

mielestäni meidän pitäisi keskittyä olennaiseen tämän maan puolustamiseen roolileikit pitää unohtaa

siitä täällä aiemmin lea mäkipää käytti hyvän puheenvuoron

arvoisa puhemies

on totta että ikäihmisten osuus kasvaa mutta silloin pitää muistaa sekin tosiasia että vanhukset eivät häviä minnekään kuntaliitosten myötä

kerron että vastauksena on palveluiden karsiminen ja niitä ei karsita uuden kaupungin keskustasta vaan entisten kuntien alueelta

arvoisa puhemies

siksi savitaipaleen kunnan ja kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa kunnalle lähetettävään laskuun ovat käytännössä lähes nollan luokkaa vaikka menot ovat yli puolet kunnan budjetista

kustannusten hallinnan ja tehokkuuden sekä kunnallisen itsehallinnon kannalta tällaista käytäntöä on mahdotonta hyväksyä

siksi katson että hallituksen esitys laiksi sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä loukkaa syvästi savitaipaleen kunnan ja samalla muidenkin kuntien oikeuksia ja tasavertaisuutta ja on siten ristiriidassa perustuslain kanssa

kun tiedetään sekin tosiasia että monissa kunnissa ja kaupungeissa myös hallituspuolueiden edustajat ovat useimmiten kuntaliitoksia vastaan niin kuntaliitosten torjuminen on hyvin todennäköistä

kunnissa on noustava puolustamaan demokratiaa ja oikeutta päättää omista asioista

valtiontalouden tarkastusviraston työ kuten tilintarkastustoiminta yleisestikin on jälkikäteen toteavaa toimintaa jonka korjaavat vaikutukset voidaan hyödyntää vasta tulevaisuudessa

näin ollen tapahtuneet virheet ja vääristymät toiminnan ja taloudenhoidon osalta ovat toteumia joita ei yleensä saada jälkikäteen korjattua vaan ne vain todetaan tapahtuneiksi

valtion tuloksellisuusajattelun ja tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta olisi oleellisen tärkeää että erityisesti suurten ja valtakunnallisesti vaikuttavien hankkeiden ja uudistuspyrkimysten taloudelliset ja toiminnalliset riskit minimoitaisiin tosiasiallisin perustein ennakoivasti eikä vaan jälkiviisaasti jälkikäteen

vaikka etukäteisiä vaikutusten arviointeja on tehty muun muassa eri ministeriöissä jo kauan niin niiden näennäisestä riippumattomuudesta huolimatta ei ole mitään takeita että ne olisivat aidosti riippumattomia ja riittävän orientoituneita ennakoiviin taloudellisuustarkastuksiin

eräänlaiseen suuruuden ihannointiin tai teoreettisiin ja poliittisiin tavoitteisiin perustuvat seikat ovat vaikuttaneet kohtuuttoman paljon moniin päätöksiin jotka on jälkikäteen sitten todettu virhearvioinneiksi

konsulttien käytön lisääntyessä jopa merkittävästi on monesti jouduttu toteamaan että tilaajan tavoite näkyy tuloksessa liiankin korostetusti eikä se anna kuvaa riippumattomasta toiminnan ja taloudellisuuden arvioinnista

esimerkiksi nyt käynnissä oleva hovi ja hallinto oikeusverkoston kehittämishanke on hanke jossa kaikkia seurausvaikutuksia ei ole huomioitu

esimerkiksi kouvolan ja kuopion hovioikeudet esitetään yhdistettäväksi ja siellä suunnitelma osoittaa että se on plusmerkkinen mutta kun otetaan huomioon lisääntyneet mat ka päiväraha ja avustajakustannukset niin hanke on lopulta miinusmerkkinen

tosiasiaperusteet eivät saa ennen päätöksentekoa niille kuuluvaa painoarvoa vaan poliittiset intressit ja mututuntuma määräävät liian usein lopputuloksen

arvoisa puhemies

mikäli tosiasiallisesti poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton ja ammattitaitoinen organisaatio erikoistuisi valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden ja muutosprosessien ennakoiviin taloudellisuuden ja toiminnallisuuden tarkastuksiin niin ne antaisivat yhdessä muiden tahojen tarkastusten ja arviointien kanssa päätöksentekijöille aiempaa varmemman pohjan oikeiden päätösten tekemiselle

nyt tarvitaan valtion voimakas mukaantulo

on perustettava suomen kaivos oy joka ensimmäisenä tekonaan ottaa talvivaaran hallintaansa ja nostaa sen jaloilleen

sen jälkeen suomen kaivos oy voisi lähteä voimakkaalla otteella kehittämään muita lupaavia malmiesiintymiä

tilanne tänään on sellainen että venäläisten omistukseensa hankkima kiinteistöomaisuus on kasvanut suomessa sellaisiin mittasuhteisiin että sen vaikutukset erityisesti itä ja kaakkois suomessa eivät nykytilanteessa ole vain positiivisia

tästä lieveilmiöstä täsmällisen tiedon saaminen on vaikeaa koska näiden tutkintaan ei ole ollut riittävästi resursseja

kiinteistökaupat painottuvat etelä karjalaan

mutta siitä huolimatta todellista venäläisten omistuksessa olevaa kiinteistömäärää ei tiedetä sillä tilastoissa näkyvät vain ostajat joiden osoite on venäjällä

vähintä mitä juuri nyt pitäisi kiireesti tehdä on tehdä erillinen kiinteistörekisteri ulkomaalaisille ostajille kuten täällä kokoomuksen taholta on esitetty

eduskunnan sisäinen posti kulkee näköjään käsijarru päällä sillä aloite saapui lakivaliokuntaan viime vuoden lopulla eli puoli vuotta myöhemmin

toimenpidealoitteessa ehdotetaan että ryhdytään toimenpiteisiin joilla kontrolloidaan ja rajoitetaan eun ulkopuolisten maiden kansalaisten yritysten ja yhteisöjen oikeutta ostaa kiinteistöjä suomesta koskien erityisesti niitä maita joissa suomalaisilla ei ole yhtäläisiä oikeuksia kiinteistöjen ostoon

arvoisa herra puhemies

syyttävän sormi osoittaa silloin pitkälti kunnallisia sähköyhtiöitä

yhtiö ottaa hinnoittelussaan huomioon kunnallisten yhtiöiden hinnoittelun

fortum ja useimmat muutkin sähköyhtiöt tahkovat suuret voitot

niillä olisi siten resursseja poistaa suunniteltua nopeammalla aikataululla sähkökatkosten perussyy

sieltä tänne saapuvissa autoissa on niin isot polttoainetankit että täällä ei tarvitse edes tankata

suomalaisiin raskaan liikenteen harjoittajiin kohdistuu runsaasti erilaisia rasitteita

siksi olisi kohtuullista että ulkomailta maahamme saapuvat autot maksaisivat vinjettimaksuja

valtio korvaa kunnille maahanmuutosta aiheutuvia kustannuksia neljän vuoden ajan

nyt ministeri ja hallitus ovat vaihtuneet joten toivon että ministeri päivi räsänen laittaa asian vireille jotta tietäisimme asian todellisen tilanteen

tarkoitan sitä että asioiden mittasuhteet eivät ole aina kohdallaan

viime vaalikauden suuri asia oli jätevesiasetus

jokainen mökin mummo oli velvollinen laittamaan kalliin puhdistamon vaikka hän tuotti vuodessa vain kilon verran fosforia jonka vaikutus itämeren puhtaudelle on korkeintaan teoreettinen

arvoisa puhemies

toinen mielettömyys on laivoja koskeva rikkidirektiivi

se rankaisee käytännössä vain suomalaista yritystoimintaa

yhteiskunnan eli meidän pitää tuntea vastuuta henkilöistä jotka syystä tai toisesta eivät ole tasa arvoisessa asemassa

yhden hallinnonalan toimijat puuhastelevat omia asioitaan ottamatta huomioon muita hallinnonaloja

arvoisa puhemies

melko pian sen jälkeen valtio vuokrasi osan vankilasta vastaanottokeskuksen käyttöön

vaalipiiriuudistus on esimerkki puoluepoliittisesta taktikoinnista ja härskistä omaan pussiin pelaamisesta jolloin itse asia elikkä vaalipiirijaon järkevä uudistus on toisarvoinen asia

hallituksen sisällä asiasta oli erilaisia näkemyksiä

kokonaisuudistuksesta ei syntynyt sopua

silloin vihreät uhkasivat hallituksen hajottamisella ellei uudistusta toteuteta heidän haluamallaan tavalla siis sillä tavalla mistä vihreille olisi hyötyä eduskuntavaaleissa

ongelmallisinta on etelä savon ja kymen vaalipiirien yhdistäminen

tätä mieltä on oltu täällä jopa hallituspuolueitten taholta esimerkkeinä demariedustajat mäkisalo ropponen tuula väätäinen ja rajamäki

etelä karjala ja kymenlaakson kymijoen itäpuolinen alue kuuluivat aikoinaan viipurin läänin läntiseen vaalipiiriin

kymenlaakson kymijoen länsipuolinen alue kuului aikoinaan uudenmaan ja hämeen vaalipiireihin ja maakuntiin

kymijoen itäpuoliselta alueelta on suuntauduttu ensisijaisesti viipuriin sillä esimerkiksi lappeenrannasta viipuriin on sama matka kuin helsingistä porvooseen

sotien jälkeen on suuntauduttu lähinnä helsinkiin ja jonkun verran kouvolan puolesta lähinnä päijät hämeeseen

yhteydet savon suuntaan ovat käytännössä täysin olemattomat

arvoisa herra puhemies

tämä vaatimus on nyt täysin unohdettu sillä itä suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat etelä savo pohjois savo ja pohjois karjala

on kaikin puolin järkevää että marjat sienet ja muut luonnonvaraiset keräilytuotteet otetaan luonnosta tehokkaasti ja oikea aikaisesti talteen

tuolla itärajan tuntumassa tax free kaupalla on todella suuri merkitys

erityisen merkittävää se on etelä karjalassa jossa tax free kauppa on euromääräisesti suurin piirtein yhtä suurta kuin pääkaupunkiseudulla

nykyisin kuitenkin etenkin runsaan sadon kesinä suurin osa marja ja sienisadosta jää keräämättömänä soille ja metsiin

eun rakennerahasto ohjelmassa ja niin sanotussa nuts ii aluejaossa etelä savo pohjois savo ja pohjois karjala kuuluvat itä ja pohjois suomen ohjelmaosioon josta maksetaan pohjoisen harvaan asuttujen alueiden tukea